jos ja kun halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset eivät näin toimi niin tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin maanteiden tavaraliikenteessä

teollisuuden ja kaupan kilpailukyvyn parantaminen ei voi perustua suomen työlainsäädännön rikkomiseen ja suomelle tärkeän alan kuljetuselinkeinon eli suomalaisten rehellisten pienyrittäjien pärjäämisen heikentämiseen

ministeri berner sanoi eräässä haastattelussa että kuljetusten avaaminen ulkomaiselle kilpailulle sujuvoittaisi kuljetuksia ja laskisi kustannuksia hyödyttäen elinkeinoelämää

asialla on erityisen suuri yhteiskunnallinen merkitys valtion talouden kannalta

on ihan aiheellista kysyä onko hallitus kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle ja aikooko tehdä suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä työttömiä

ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta ja kuluta

en usko kenenkään järkevän ihmisen oikeasti haluavan suomessa mentävän kohti itä euroopan työolosuhteita ja palkkoja

palkkoja poljetaan jotta yrityksen omistajille jäisi enemmän rahaa käteen

nyt on luotava uutta pysyvää työtä pidettävä kiinni näistä entisistä ja pidettävä huolta työntekijöistä jotka ovat lomautus tai irtisanomisuhan alla

vilunkiveikoista on päästävä eroon ja lainsäädäntö ja sen valvonta antavat siihen mahdollisuuden jos niitä halutaan oikein käyttää

on tärkeää tukkia lainsäädännön lymypaikat

arvoisa puhemies

rakennusinvestoinnit työllistävät mutta ainoastaan silloin ne hyödyttävät valtiota ja kuntia kun urakat työllistävät suomeen verojaan maksavia työntekijöitä

on varmaa että kilpailutuksissa tarjouksia jättävät myös yritykset joiden käyttämä henkilöstö aliurakoitsijoineen on voittopuolisesti muualta kuin suomen rajojen sisäpuolelta tulevaa ja suomeen verojaan maksavia

palkkoja poljetaan jotta yrityksen omistajille jäisi enemmän rahaa käteen myös rakennusalalla ja tämä on kestämätöntä varsinkin silloin kun puhutaan julkisista urakoista

samaan aikaan meillä on lukuisia rehellisiä rakennusyrittäjiä joiden palkkalistoilla ja aliurakoitsijoina ei ole muita kuin veronsa suomeen maksavia työntekijöitä ja yrityksiä

arvoisa puhemies

valtiolla ja kunnilla on täydet mahdollisuudet muotoilla tarjouspyyntöjen kriteerit niin että niihin saadaan aluetaloudellista vaikuttavuutta

tämä ei vaadi muuta kuin pientä uudelleenajattelua ja jo olemassa olevien toimiviksi osoittautuneiden kriteerien soveltamista ja tarvitaan erityisesti tahtoa toteuttaa asia

työntekijän näkökulmasta voi mennä viikkojakin ilman kutsua töihin ilman tunteja ilman palkkaa ilman eläkekertymää

eduskunnan on annettava selvä viesti rakennusurakoiden tilaajille sekä rakentajille että rakennusurakat saavat ne jotka toimivat rehellisesti eikä tilaajakaan enää pääse keplottelemaan vastuustaan

nollatyöntekijät ovat kaikista heikoimmassa asemassa työelämässä

ehtona yrityksen kelpoisuudelle jo tarjouspyyntöön on ehdottomaksi vaatimukseksi laitettava että yrityksen palkkauksessa ja sen käyttämien alihankkijoiden palkkauksessa käytetään suomalaisen tesin mukaista palkkaa ja verot eläke ja vakuutusmaksut maksetaan asianmukaisesti

nollasopimuksia ilmenee tyypillisesti kaupan alalla sosiaali ja terveyspalveluissa majoitus ja ravitsemispalveluissa sekä kuljetus ja varastointialoilla

sopimukseen on hyvä myös laittaa ilmoitusvelvollisuus jotta voidaan seurata että näin myös tapahtuu ja on oltava riittävän kovat sanktiot sopimusrikkomukselle että luistaminen sopimuksesta ei edes tule mieleen

eräs nuori nainen kertoi että hän oli tehnyt vuosia osa aikatyötä suuressa mediatalossa ja hänen toiveenaan oli jatkuvasti ollut saada lisää työtä jotta hän eläisi noilla ansioillaan mutta lisätyön jakaminen perustui aivan liian usein erilaisten henkilöiden suosimiseen vähän vaihtelevin perustein ja työnantaja saattoi pudottaa tunnit nollaan mikä merkitsi tälle nuorelle naiselle kaaosta vuokran ja laskujensa maksamiseen

pelisääntöjen muuttamisella astutaan nykypelureiden varpaille mutta on selvää että muutos koituu kuitenkin kaikkien parhaaksi eniten meidän kaikkien veronmaksajien hyödyksi ja rakentamisen laatukin varmasti paranee

meiltä poliitikoilta tarvitaan yhteistyötä ja vauhdin laittamista lain asenteiden ilmapiirin ja toimintakulttuurin muutokseen

meidän tulee asettaa tavoitteita ja linkittää tämäkin asia muuhun tavoiteasetteluun eli työllisyyteen

kenenkään elämä ei saa olla pelkkää ainaisessa hälytysvalmiudessa olemista sen odottamista että puhelin soi ja pyyntö tulla töihin tulee

arvoisa puhemies

toivon edustaja mäkisalo ropposen lakiesityksen läpimenoa niin kuin koko sdpn eduskuntaryhmä toivoo

yhteisölliset tukirakenteet ovat kadonneet ja erityisesti vuokratyötä tekevien nollatyösopimuslaisten työn tekemisen paikka ja työyhteisö vaihtuvat jatkuvasti

vaikka työllä ei olekaan nuorten keskuudessa yhtä vahvaa kytköstä identiteettiin kuin aikaisemmilla sukupolvilla niin myös nuoret kokevat työpaikan saamisen olevan kulttuurisesti hyväksyttävän elämän ehto ja työllistyminen on saavutus kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä

arvoisa puhemies

jokainen meistä omaa vahvoja mielipiteitä koska jokaisella meistä on kokemusta perheestä

tässä esityksessä jos missä meidän tulee ottaa asiantuntijoiden näkemykset huomioon

perheiden hyvinvointi on asia jonka pitää olla puoluepoliittisten kiistojen ulkopuolella

mikäli emme nopeasti puutu asiaan teemme pitkässä juoksussa suuren karhunpalveluksen nuorille nälkäisille ja kunnianhimoisille sukupolville

lapsissa on koko kansakuntamme tulevaisuus

he haluavat uudistaa työpaikkoja organisaatioita ja niiden toimintakulttuuria mutta jäävät vuosikausiksi jumiin epävarmaan nollasopimuselämään ja pätkä ja osa aikatyöhön

lapsille ei pidä koskaan tarjota puolivillaista siksi että he ovat vain lapsia vaan parasta koska he ovat lapsia

työelämä menettää palkkaamattomissa nuorissa aikuisissa jatkuvasti sellaista rohkeutta näkemyksellisyyttä ja uudistusvoimaa joka on korvaamatonta suomalaisen työelämän uudistamiseksi

mitään rahallista hyötyä näillä leikkauksilla ei edes saada aikaan pelkkää vahinkoa ja suurempia kustannuksia vain

vastuu lapsista on tietenkin aina huoltajilla mutta tämän hokeminen ei auta epätäydellisessä elämässä jossa nykylapsilla on hyvin paljon riskitekijöitä hataraan perherakenteeseen päihteisiin työttömyyteen ja rahapulaan liittyvien ongelmien takia

on aivan erinomaista että ministeri lindström äsken kertoi olevansa valmis edistämään tätä hyvää kansalaisaloitetta

tämä edellyttää julkiselta vallalta pyrkimystä täystyöllisyyteen

tässä hallituksen esityksessä jotenkin kumpuaa läpi asenne että päiväkoti olisi vain säilytyslaitos ja sitähän se ei tietenkään ole vaan vanhempien kasvatustyötä tukeva ja lasten omia perusvoimavaroja lisäävä kotien kasvatuskumppani

työpaikoille on vain syntynyt huonoja käytäntöjä jotka johtuvat juuri siitä ettei laissa nimenomaan säädetä mitä voidaan sopia työajasta

päiväkoti ei voi vaikuttaa perheiden taloudelliseen tilanteeseen eikä kovin paljoa myöskään perheiden sisäisiin yksityiselämän asioihin mutta se antaa suojaa lasten sosiaalisiin taitoihin lämpimiin ihmissuhteisiin taitojen oppimiseen itsetunnon vahvistumiseen menestyksen kokemukseen kaverisuhteisiin ja aikuisiin luottamiseen

tämä ei ole oikein

irtisanomista kierretään sillä että nollatuntityöntekijän työvuorolistaan ei vain merkitä työvuoroja

suojaava tekijä lapsen elämässä voi olla esimerkiksi lämmin suhde ymmärtäväiseen lastenhoitajaan tai lastentarhanopettajaan

työlainsäädäntöä kierretään myös niin että työvuorolistoja ei täytetä ennakkoon jolloin nollatuntityöntekijä jää ilman sairausajan palkkaa tullessaan kipeäksi

ihmissuhteet tarvitsevat aikaa eivätkä ne synny jos hoitajalla on liian monta lasta tai jos lapset tulevat ja menevät kuin hollituvassa

ilman tunteja jäänyt työntekijä sanoutuessaan irti työpaikasta voi joutua te toimistosta karenssiin vaikka tunteja ja palkkaa on ollut nolla kuukaudessa ja jäädä näin ilman työttömyyskorvausta

eduskunnan on pikaisesti puututtava tällaiseen kikkailuun

esityksen myötä päivähoidon työntekijät joutuvat olemaan tulkitsijoina freelancereiden keikkatyöläisten osa aikaisten useille työnantajille työtä tekevien työmarkkina asemasta päivähoito oikeuden näkökulmasta

on säädettävä laki joustotyövoiman joustavuuden ehdoista

vaikuttaa myös ilmeiseltä että nuoret työntekijät tarvitsevat enemmän tietoa työsuojeluviranomaisista ja mahdollisuuksista saada hyvitystä oikeudenloukkauksista

silpputyöt ovat jo itsessään erittäin suuri rasite perheissä ja nyt hallitus laittaa näiden perheiden lapsiakin epävarmuuden tilaan

nuorten tietämystä oikeuksistaan ja kykyä puolustaa niitä on tuettava siitä huolimatta että suomen kaltaisessa yhteiskunnassa täytyy voida lähteä siitä että oikeudelliset poliittiset ja hallinnolliset instituutiot valvovat ja edistävät perusoikeuksien toteutumista myös nuorten ja naisten osalta

ymmärrän sen että hallituspuolueet eivät halua kuunnella oppositiota mutta toivon että kuuntelisitte asiantuntijoita ja vanhempia ja peruuttaisitte kaikki nämä lapsiin kohdistuvat leikkaukset

kiitos

arvoisa puhemies

hallituksen esitys päivähoitomaksujen korottamiseksi on osoitus siitä että hallituspuolueitten edustajat ministerit sekä virkamiehet eivät elä samassa todellisuudessa tavallisten lapsiperheiden kanssa

korkeimman päivähoitomaksuluokan esitetty korotus on todella suuri ja tämä nosto tulee heikentämään perheen muuhun kulutukseen käytettävissä olevia varoja jopa tuhansilla euroilla vuodessa ja nämä erilaiset maksukorotukset muualle sekä päivähoitoon jo tehdyt heikennykset hankaloittavat lapsiperheiden elämää aivan dramaattisesti

ne vaarantavat myöskin näitä täällä lueteltuja varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä lisäävät eriarvoisuutta kasvattavat riskiä syrjäytyä ja nostavat kynnystä mennä töihin

edustaja kari mäki j

arvoisa puhemies

edellinen hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet jotka nyt tämä hallitus on ohjelmassaan hyväksynyt

nyt sitten näitä luomutavoitteita saavuttamaan edellinen hallitus perusti suomeen luomuinstituutin ja tämä sijaitsee mikkelissä mutta ilman valtion rahoitusta eivät instituutin asiantuntijat pysty työskentelemään

minusta tämä hallituksen esitys on täysin suorastaan järjenvastainen

meillä on jo nyt tällä hetkellä maksullinen iltapäiväkerho jossa ei ole ollut tulosidonnaisuutta vaan se on ollut kaikille saman hintaista

jos perheessä ovat olleet rahat tiukoilla tai on monta lasta niin monen on ollut jo näilläkin maksuilla pakko säästää tässä kohtaa ja olla laittamatta lasta tuonne kerhoon

ja nyt kun hallitus tällä esityksellä tuplaa nuo maksut heikennetään entisestään lapsiperheitten mahdollisuutta saada kerhotoimintaa

jos ajatellaan tätä iltapäiväkerhoa toimintana niin sehän on pienen koululaisen kannalta aivan ihanteellinen paikka olla koulun jälkeen

saa olla kavereitten kanssa saa terveellisen välipalan saa leikkiä saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja läksytkin tulevat tehdyiksi

vanhempi voi olla rauhallisin mielin töissä ja hakea töiden jälkeen lapsen sieltä kerhosta

mielestäni myöskin tällä iltapäiväkerholla toteutetaan nuorisotakuuta

eli tämä pitäisi säätää lakisääteiseksi palveluksi niin että kaikilla alakoululaisilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus päästä iltapäivätoiminnan pariin ja että sen pitäisi olla maksutonta

tällöin voitaisiin alkaa puhua myöskin ihan kokonaiskoulupäivästä

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri berner joka olet päättänyt lakkauttaa junavuoroja ja suosia linja autoja

tulen itä suomesta ja junavuorojen vähentäminen heikentää olennaisesti meidän maakuntien saavutettavuutta vaikeuttamalla työ ja asiointimatkoja

heikennykset aiheuttavat paikallis ja vapaa ajan asukkaille ja yrityksille merkittävästi inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia koko itä suomessa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys päivähoitomaksujen korottamiseksi on osoitus siitä että hallituspuolueiden edustajat ja ministerit sekä virkamiehet elävät eri todellisuudessa tavallisten ihmisten kanssa

näiden kokonaisten junareittien lakkautus maakunnista ja kasvukeskusten välisen junaliikenteen vuorojen harventaminen ovat todellakin ennenkuulumatonta aluepolitiikan alasajoa

miksi hallitus omin päätöksin luo kasvavia alue eroja ja lisää alueiden välistä epäoikeudenmukaisuutta

suuri osa lapsiperheistä sijoittuu keskituloisiin tuloluokkiin mutta pidemmällä aikajaksolla lapsiperheiden keskituloisuus on hitaasti vähentynyt

onko keskusta hylännyt nyt aluepolitiikan aivan kokonaan

elintason noustessa yhteiskunnassa nousevat myös vaatimukset sen suhteen mitä katsotaan tarvittavan normaaliin elämään

pienituloisuus johtaa jossakin vaiheessa absoluuttiseen kyvyttömyyteen osallistua tavanomaiseksi katsottuihin toimintoihin

maksun nosto tulee heikentämään perheen muuhun kulutukseen käytettävissä olevia varoja tuhansilla euroilla vuodessa

hallituksen erilaiset muut maksukorotukset sekä päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen kohdistuvat heikennykset hankaloittavat lapsiperheitten elämää aivan dramaattisesti

ne vaarantavat varhaiskasvatuksen tavoitteita lisäävät eriarvoisuutta kasvattavat riskiä syrjäytyä ja nostavat kynnystä mennä töihin

arvoisa puhemies

kannatan lämpimästi tätä lakialoitetta jolla kunnalliset toimijat kaupat leipomot ja muut tuotteita myyvät yritykset velvoitetaan luovuttamaan syömäkelpoiset myynnistä tai käytöstä poistetut elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien kolmansien tahojen käyttöön tai jakamaan niitä itse

lapsiperheissä jokainen euro menee kulutukseen kuten ruokaan vaatteisiin harrastuksiin asumiseen ja näistä kaikista ovat poissa ne eurot jotka menevät päivähoitomaksuihin

pidän hyvänä sitä että tämä erittäin ajankohtainen ja tärkeä lakialoite ruokahävikistä nostaa esiin ruoka avun ja ympäristönäkökulman

sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa suomesta lapsi ja perheystävällinen yhteiskunta

on väärin että samaan aikaan kun ihmiset suomessa ja maailmalla näkevät nälkää ja kun maailmalla kärsitään ruoka aineiden pulasta heitetään meillä tonneittain ruokaa roskiin

leipäjonoista kaupoista ja ravintoloista saatavaa ilmaista ruokaa ei noudeta huvikseen vaan nimenomaan tarpeeseen ja hätään

toimiva neuvolajärjestelmä perheiden ja lapsen tarpeisiin vastaava laadukas varhaiskasvatus sekä lapsen kehitystä tukeva koulu luovat rakenteen jolla estetään tehokkaasti syrjäytymistä ja luodaan tasa arvoa

vahvasti resursoidut ja oikein kohdennetut peruspalvelut vähentävät erityispalveluiden tarvetta mikä on sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti kestävää politiikkaa

suurin syy köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen on työttömyys

ensin liikuntaharrastukset ja lääkärikäynnit jäävät pois lääkkeet ja monipuolinen ruoka jää ostamatta lopulta varaa ei enää ole edes peruselintarvikkeisiin

sdplle laadukas maksuton varhaiskasvatus on perhepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita

varhaiskasvatuksen on oltava jokaisen lapsen oikeus riippumatta vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta

meillä itä suomessa on samanlaisia ongelmia kuin lapissa ja myös muualla suomessa

sosialidemokraatit korostavat erityisesti laadukkaan päivä ja vuorohoidon merkitystä lapsen vanhempien ja yhteiskunnan edun kannalta

liian monen lapsen koulupäivä venyy tämän vuoksi liian pitkäksi ja koska kouluja on lakkautettu ja keskitetty tilanne on tällä hetkellä lapsen kannalta huono

pidän hälyttävänä sitä että ruoka avun jakelussa käyvistä ihmisistä yli viidennes on kokenut nälkää jatkuvasti tai melko usein

kuntien ei toivottavasti ole pakko korottaa päivähoitomaksujaan hallituksen päätösten myötä

ruoka apu ei korvaa meidän perusturvamme aukkoja eikä ole ratkaisu köyhyyteen mutta se on moraalinen ja eettinen päätös